mutta mitä tekee hallitus

käytännössä on tilanteita joissa on sitten laskeskeltu että ei kannata ottaa työtä vastaan ja näin ollen tämä tietysti kannustaa siihen että työtä vastaanotetaan

ja nyt kun ministeri mäntylä on paikalla haluaisin nyt vielä täsmennyksen tähän eläkkeensaajien asumistukeen koska sanoitte että sitä nyt ei leikata

toinen asia mikä tähän liittyy on se että kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle ehdotetaan tässä annettavaksi oikeus saada salassapitosäädösten ja muiden rajoitusten estämättä verohallinnolta tietoja väärinkäytösten selvittämiseksi

ja haluaisin kuulla nyt miten tämä kohdentuu koska kyllähän tässä leikkauksesta nyt edelleenkin on kysymys toisin kuin on annettu ymmärtää julkisuudessa

arvoisa herra puhemies

ja tämä jälkimmäinen kysymys olikin sitten se kysymys josta me saimme perustuslakivaliokunnalta lausunnon ja perustuslakivaliokunta piti perusteltuna sitä että tämä tietojensaantioikeus on mutta perustuslakivaliokunta halusi rajata tätä tietojensaantioikeutta niin että se kytketään tähän tarpeellisuusvaatimukseen

tämä mietintö on yksimielinen

yleiskeskustelu päättyi

kaiken kaikkiaan valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja tukee sitä koska tässä kysymys on tärkeästä työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostamisesta

direktiivi pannaan täytäntöön uudella tupakkalailla ja sen nojalla annettavilla säädöksillä

direktiiviin perustuen esityksessä ehdotetaan uutta sääntelyä muun muassa tupakkatuotteiden aineosiin ja päästöihin sekä niihin koskeviin valmistajan ja maahantuojan velvollisuuksiin

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää makuaineiden käytön rajoittamista tärkeänä erityisesti tupakoinnin houkuttelevuuden vähentämisen ja lasten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemisen kannalta

on myös perusteltua että tiettyjä nikotiininesteiden laatua ja turvallisuutta koskevia säädöksiä sovelletaan myös sähkösavukkeiden nikotiinittomiin nesteisiin

vähentämällä sähkösavukkeiden houkuttelevuutta voidaan esimerkiksi ehkäistä pienten lasten nikotiinimyrkytyksiä sekä sitä että sähkösavukkeet muodostuvat uudeksi väyläksi nikotiiniriippuvuuteen alaikäisille

valiokunta korostaa myös sähkösavukkeessa käytetyn höyryn hengittämisen voivan alustavien tutkimusten mukaan aiheuttaa terveysriskejä joita ei vielä riittävästi tunneta

valiokunta kiinnittää huomiota siihen ettei poliisilla ehdotetun sääntelyn perusteella ole toimivaltaa näiden tuotteiden takavarikoimiseksi

valiokunta pitää savuttomien tuotteiden ja tupakan vastikkeiden kattavaa sääntelyä tarpeellisena niihin liittyvien terveysriskien ja erityisesti sen vuoksi että on olemassa viitteitä niiden käytön lisääntymisestä nuorten keskuudessa

esityksen mukaan asuntoyhteisöt saavat hakea kunnalta tupakointikieltoa rakennuksensa huoneistoihin kuuluville parvekkeille huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin

kunnan viranomaisen olisi määrättävä tupakointikielto jos kyseisestä tilasta voi tilan rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiseen vastaavaan tilaan

lausunnon mukaan tupakointikiellon määräämiselle tulisi lisätä edellytykset jotka liittyvät tupakansavun kulkeutumisen haitallisiin vaikutuksiin ja tämän aiheuttaman asumishaitan merkittävyyteen

valiokunta ehdottaa lausunnon perusteella esitystä muutettavaksi siten että kielto on määrättävä silloin kun savu voi kulkeutua lain kohdassa mainittuihin tiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti

valiokunta katsoo ettei tupakkalain tavoitteiden ja terveyden edistämisen kannalta ole tarkoituksenmukaista asettaa kiellon määräämiselle muita perustuslakivaliokunnan ehdottamia edellytyksiä

arvoisa puhemies

kyllä minulla huoli nyt kasvaa

ja yksityinen palveluntuottaja on hyvä renki mutta erittäin huono isäntä

minun huoleni kasvaa nyt siitä että kun hallituksessa on niin hajanaiset käsitykset siitä mitä tämä malli tulee olemaan niin tässä on kohta isännän paikka otettu tänä aikana kun me täällä kinastelemme eduskuntasalissa

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että kiellon säätämisellä voidaan lisätä tupakoivien henkilöiden tietoisuutta passiivisen savulle altistumisen erityisesti lapsille aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

kun minä kuuntelin hallituksen ulostuloa tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri stubb sanoi että tulee täysi valinnanvapaus

saman tilaisuuden jälkeen suorassa lähetyksessä olin edustaja saarikon kanssa keskustelemassa ja kysyin tätä samaa kysymystä häneltä

hän alkoi puhua palvelusetelimallista

nyt kuulemme täällä edustaja zyskowiczilta että on tulossa tämmöinen akreditointilistausmenetelmä eli ruotsin malli

ja sitten samanaikaisesti sanotaan että tullaan ruotsin ongelmat ja vaikeudet selvittämään mutta ruotsissa parasta aikaa selvityksiä tehdään ja raportit tulevat vasta ensi vuoden puolella ja lain pitäisi olla jo lausunnolla huhtikuussa

lisäksi ehdotetaan suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan laittoman kaupan ehkäisemiseksi että matkustajatuonnille säädetään vuorokausiraja

valiokunta pitää ehdotettuja maahantuonnin rajoituksia perusteltuina mutta toteaa että esimerkiksi maahantuonnin aikarajoja on pyrittävä jatkossa yhtenäistämään

valiokunnan käsityksen mukaan ehdotettujen säännösten avulla voidaan vähentää tupakka ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta ja niiden aiheuttamaa riippuvuutta ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista sekä suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta

sekä tupakkatuotedirektiivin täytäntöönpanon että kansallisista lähtökohdista esitettyjen säännösten voimaantulo mahdollisimman pian on valiokunnan käsityksen mukaan tärkeää

valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuna ja valiokunnan mietintö on yksimielinen

minusta on nyt todella tärkeää että pysähdymme katsomaan mitä hyvinvointiyhteiskunnalle on tapahtumassa

pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu sopimisen kulttuuri tavoite pienistä tuloeroista yhteisistä julkisista palveluista ja tasa arvosta jotta jokainen ihminen voi elää täysipainoista elämää

voin kertoa että opetusministerinä sain olla laatimassa lainsäädännön ja tuomaan sen eduskuntaan ja eduskunta hyväksyi sitten iltapäivähoitolain joka nimenomaan säädettiin siitä syystä että pikku koululaiset olivat yksinäisiä

yhteiskuntasopimus on todella tärkeä mutta olennaista on se miten tähän sopimukseen päästään niin kuin tässä salissa on moneen otteeseen jo todettu

hallituksella olisi nyt vielä ikkuna auki uudenlaiselle näkymälle jos tästä kiristysmentaliteetista luovutaan ja neuvottelupöytään lähdetään ihan uudella ratkaisuhakuisella moodilla

tämä varhaiskasvatuksen tason heikentäminen on minusta ihan perustavanlaatuista kaikkein traagisinta tässä uudistuksessa mitä ollaan nyt koulutuksen suhteen tekemässä eli siis leikkaamisessa

päivähoidon rajaaminen subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttaminen ne ovat kyllä sellaisia fundamentteja jotka ovat tuoneet vanhemmille turvaa ja tukea työn ja perheen yhteensovittamiseen

nuoret perheet tekevät pätkätöitä työttömyys ja työ vuorottelevat ja on vaikea rajata sieltä ulkopuolelle esimerkiksi työttömiä perheitä

kun tämä kaikki tehdään tilanteessa jossa hallitus heikentää julkisia palveluita vähentämällä saatavuutta kasvattamalla ryhmäkokoja ja heikentämällä ammattiosaamista niin vaara on todellinen

jo tällä hetkellä paljon hoivaa tarvitsevien vanhusten asema on puutteellinen

ihmettelenkin miten opiskelijat voidaan laskea henkilöstömitoitukseen

opiskelijaahan ei voi laittaa vastuuseen ammattityöstä

hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja rajaukset päivähoitoon varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen vaarantavat lasten kasvun ja oppimisen edellytyksiä

hallitusohjelmasta ei myöskään löydy esityksiä työn ja perheen yhteensovittamiseksi

sen sijaan hallitus aikoo heikentää naisvaltaisten alojen yrittäjien ja työnantajien asemaa leikkaamalla niille maksettavaa kela korvausta vanhempainvapaan ajalta

naisyrittäjät korostavat eteenpäin menemistä perhekustannusten tasaamisessa

suomella on jo nyt kyseenalainen maine korkean maksupolitiikkansa vuoksi

korkeat maksut palveluiden heikennykset kaikki tämä kasaantuu tavallisille ihmisille eläkeläisille työttömille lapsiperheille

hyvätuloiset työssä käyvät eivät huomaa sen sijaan mitään

olen ollut itse sairaanhoidon opiskelijana avustamassa raskaudenkeskeytystä ja myös hoitamassa toimenpiteen jälkeen abortin läpikäyneitä

jokainen nainen tietää itse milloin kenen kanssa ja kuinka monta lasta haluaa synnyttää maailmaan

meillä on esimerkkejä maailmalta siitä että kun tätä oikeutta ei ole niin se johtaa ei toivottuihin abortteihin sillä tavalla että ne on tehty olosuhteissa jotka vaarantavat äidin tulevaisuuden

ongelmaksi nousee se kuka tämän vakaumuksen tutkii missä on se komissio joka määrittelee kenellä on vakaumus oikea aito vakaumus takana

voiko käydä niin että jonkun ihmisen yhteisö pakottaa hakemaan vapautusta raskaudenkeskeytyksistä muutoin hän tulisi leimatuksi tuossa yhteisössään

suomessa abortit ovat vähäisiä niiden määrä on laskenut koko ajan ja ne ovat myös turvallisia ja tässä taustalla on se että meillä on hyvä ehkäisyneuvontajärjestelmä ja meillä on saatavissa myös ehkäisyvälineitä

tuossa etenen eettisten asioiden neuvottelukunnan lausunnossakin todetaan että jokaisella työpaikalla voidaan sopia työkohteista ja toimintatavoista ja työnantajan ja työntekijän välisillä sopimuksilla voidaan myös työnkuvaa rajata työntekijän toivomalla tavalla mikäli kaikki lain edellyttämät tehtävät ja toimenpiteet tulevat siitä huolimatta asianmukaisesti suoritetuiksi

tämä on tietenkin se arkilähtöinen tapa jolla tätä asiaa hoidetaan ja katson toisin kuin ulkoministeri soini joka täällä totesi että tämä olisi jollain lailla farisealaista

kansalaisten yhdenvertainen kohtelu edellyttää että terveydenhuollossa toimivat eivät omista moraalisista syistä voi kieltäytyä asianmukaisen hoidon antamisesta

pääministeri totesi että ylisukupolvinen velkaantuminen on taitettava

olen samaa mieltä mutta minusta erityisen tärkeää on se että hallitusohjelmalla ja toimenpiteillä estetään lasten ylisukupolvista köyhtymistä

nämä säästöt tulevat kohdistumaan lapsiin lasten tulevaisuuteen heidän edellytyksiinsä oppia ja erityisesti nämä säästöt tulevat näkymään niiden lasten oppimisedellytyksissä jotka ovat heikoimmassa asemassa

näillä leikkauksilla se ei tule onnistumaan

ja erityisen suuri huoli oli siitä että nämä leik kaukset nyt yhteisvaikutuksiltaan osuvat kaikkein pahimmin pientä eläkettä saaviin ihmisiin jotka ovat työkyvyttömyys tai vanhuuseläkkeellä työttömiin ja lapsiperheisiin

eläkkeensaajan asumistuki on paljon julkisuudessa ollut mutta sen lisäksi ikääntyneet ihmiset ja työkyvyttömät ihmiset sairastavat hyvin paljon ja nyt heidän sairausmenonsa tulevat näiden kattojen nostamisten vuoksi nousemaan ja yhteiskatto tulee olemaan huomattavasti korkeampi kuin aiemmin

eli matkakorvaukset lääkekustannukset palvelumaksut kaikki nämä tulevat nousemaan ja kumuloituvat kasaantuvat sitten samoille ihmisille

onko teillä sosiaali ja terveysministeriössä virkamiehillä teetetty arvioita siitä miten nämä säästöt yksittäisen kansalaisen kohdalla kohdistuvat

arvoisa puhemies

itse nostaisin esiin sen tosiasian että lapsiperheet asuvat valtaosin kaupungeissa ja erityisesti suurissa kaupungeissa elämisen kustannukset ovat monista syistä erittäin korkeat

asuminen on kallista nuorillapareilla on opintolainat niskassaan ja kaikki eläminen pitää siinä samalla yhtä aikaa rakentaa ja kun siihen vielä tulee tällainen esitys jossa maksut nousevat kun työelämässäkin se asema nuorilla on usein heikko ja katkonainen niin tämä kaikki yhdessä ei kyllä kannusta perheitä hankkimaan lisää lapsia

tässä esityksessä on huomioitu hyvin pienituloiset se on hyvä asia mutta se heikkous tulee siitä että kaksilapsiset perheet joutuvat maksamaan jo ihan keskituloisillakin tulotasoilla huomattavasti korkeampia maksuja

nämä osuvat nyt niihin työssä käyviin rehellisiin veronsa maksaviin ahkeriin nuoriin ihmisiin jotka yrittävät sinnitellä eteenpäin ja kantavat huolta perheestään

toisin sanoen tämä esitys sotii sitä vastaan mistä jo edellisen hallituksen aikana puhuttiin paljon että pitäisi kannustaa naisia käymään työssä yhä enemmän jotta me saisimme työvoimaan ihmisiä ja jotta naisten työura olisi yhtenäisempi ja vahvempi koska se näkyy sitten sosiaaliturvassa ja eläkkeissä ja myös siinä että uralla sitten edetään

edustaja zyskowicz otti esille tässä lapset ja nuoret

minusta tämä laki kuitenkin vie tältä osin erittäin hyvin asiaa eteenpäin sillä tavalla että nyt tämä portti ja tie tupakointiin menee hyvin paljon myös sähkötupakan ja sitten myös sähkötupakan kaltaisten tuotteiden eli nikotiinittomien sähkötupakkavälineitten kautta eli nämä ovat tutkimusten mukaan nyt niitä jotka lapsia ja nuoria kiinnostavat ja sitä kautta opetellaan sitä savukkeen imemisen tapaa joka sitten johtaa myöhemmin helposti siihen että siirrytään sitten tupakan polttoon

minä peräänkuuluttaisin että hallitus toisi ihan kunnollisen konkreettisen ohjelman jolla naisten asemaa työelämässä voidaan vahvistaa ja isien osuutta hoivatehtävästä kasvattaa ja luoda edellytyksiä paremmin jakaa sitä vanhemmuutta jottei se kaadu yksistään toisen niskaan

arvoisa puhemies

nyt täytyy todeta että tässä on kyllä marssijärjestys väärinpäin

tasa arvonäkemys on se joka pitää tässäkin yhteydessä vaikutusarvioinneissa tehdä miten tämä vaikuttaa naisiin ja miehiin ja heidän mahdollisuuksiinsa työelämässä

siinä mielessä tämän direktiivin tuomat muutokset ovat tärkeitä että näihin pannaan rajoitukset ja erityisesti siinä huoli kohdistuu lapsiin ja nuoriin

saatiin kasvua työllisyyttä työpaikkoja ja sitä hedelmää me olemme näihin päiviin saakka saaneet nauttia

nyt ollaan leikkaamassa todella rajusti yliopisto korkeakoulu ja tutkimusmaailmasta

on tosi suuri huoli siitä että meidän osaajamme häipyvät ja tulee lamaannuksen tila ja yliopistot päätyvät riitelemään siitä miten tässä näiden

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia siten että nämä ratifioinnin edellytykset täyttyvät ja sitten lakiin lisättäisiin säädökset toimenpiteistä itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä sekä rajoitustoimenpiteiden käytölle asetettavista yleisistä edellytyksistä

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tämän vammaisyleissopimuksen ratifiointia tärkeänä vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta

samalla säätelystä tulee tässä lainsäädännössä varsin yksityiskohtaista

valiokunta korostaakin sitä lähtökohtaa että ehdotetut toimenpiteet ovat kehitysvammaisten erityishuollossa viimesijaisia siis nämä rajoitustoimenpiteet ja ovat käytettävissä vain silloin kun muut toimet eivät ole riittäviä ja vain välttämättömän ajan

valiokunta pitääkin välttämättömänä että erityishuollossa jatkuvasti pyritään vähentämään rajoitustoimenpiteiden tarvetta käyttämällä ja kehittämällä erilaisia ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja edistämällä kehitysvammaisten mahdollisuuksia normaaliin elämään

valiokunnan käsityksen mukaan nämä muutokset parantavat erityishuollossa olevien kehitysvammaisten henkilöiden oikeusturvaa ja saattavat suomen lainsäädännön vammaisyleissopimuksen ratifioinnin edellyttämälle tasolle

perustuslakivaliokunta antoi tästä hallituksen esityksestä lausunnon jonka mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä jos nämä valiokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon

perustuslakivaliokunta piti asian luonteen vuoksi välttämättömänä että sosiaali ja terveysvaliokunta saattaa sääntelyn perustuslakivaliokunnan uudelleenarvioitavaksi jos valiokunta päätyy ehdottamaan lakiin uusia säädöksiä rajoitustoimenpiteiden käytöstä

sosiaali ja terveysvaliokunta ehdotti mietintöluonnoksessaan perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta hallituksen esityksen säännöksiä muutettavaksi

arvoisa puhemies

lapsilisät sidottiin kansaneläkeindeksiin vanhasen kakkoshallituksen toimesta ja tuolloin keskustapuolue ja kokoomus veivät tämän esityksen läpi